en malta olla tarttumatta tähän aihetta liippaavaan rahoitukseen elikkä kun puhutaan metsästämisen mahdollisuudesta tässä viitattiin siihen että maa ja metsätalousmaille saatettaisiin tulevaisuudessa ottaa jopa kiinteistövero

arvoisa herra puhemies

kunta ja varuskuntarakennetta uudistetaan

kuntarakenteiden muuttuminen esimerkiksi jämsämänttäkeuruu ja kontioranta alueella on pohjautunut siihen uskoon että puolustusvoimat tarjoaa alueella työtä jatkossakin

elikkä maanomistaja tullee siirtämään kaksi ällää tullee siirtämään tämän veroluonteisen maksun metsästysseuroille ja me kaikki tiedämme että kun metsästysseurojen talous on muutenkin erittäin tiukalla niin tämähän tarkoittaa sitä että meiltä loppuu metsästäminen käytännössä kokonaan

arvoisa puhemies

onko varuskuntien lakkauttamisien seurauksena alueellisesti lisääntyvällä työttömyydellä mahdollisesti vaikutusta tähän kuntauudistukseen

meillä ei ole yhteiskunnassa sellaista organisaatiota joka kykenisi huolehtimaan hirvi ja suurpetokannan sellaiseksi että me vältymme näiltä liikenneonnettomuuksilta

tämä on täysin vapaaehtoista työtä ja jos metsästäjien toimintaa ahdistetaan ja rajoitetaan ja tehdään se niin kalliiksi että meille ei tule enää nuoria metsästäjiä harrastukseen mukaan niin tämä toiminta hiipuu

arvoisa herra puhemies

olisi vielä jonkun verran sanottavaa mutta annetaan tilaisuus muille

edustaja tossavainen ja koko perussuomalainen eduskuntaryhmä kantaa huolta siitä että suomen maaperältä suomalaisten omistuksesta siirtyy jatkuvasti sekä puolustuksen kannalta strategisesti tärkeitä että huoltovarmuuden kannalta merkittäviä maa ja järvialueita eta maiden ulkopuolisten maiden kansalaisten omistukseen

meillä on jo useita esimerkkejä siitä miten kiinteistöjä on ostettu sotilaskohteiden läheisyydestä ja ympäriltä sekä huoltovarmuuden kannalta puhdasvetisten järvien rannoilta

edustaja kalliorinteellä tuossa oli erinomainen ja hyvä puheenvuoro mutta kun hän sanoi että ehkä annettaisiin sellaista signaalia että hallitus on jotenkin ollut toimettomana niin kyllä minä olen ymmärtänyt ainakin tämän keskustelun niin että tässä salissa vallitsee aikamoinen yksimielisyys siitä että tämä on hyvä esitys ja tätä pitää erittäin pontevasti ajaa eteenpäin

esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa että kuoreveden koelentueen kentän vieressä on venäläisten omistuksessa talo joka ei ole edes asuttavassa kunnossa eikä suomalaisilla viranomaisilla ole sinne mitään asiaa

totean pesäpallotermiä käyttäen että nyt pitää lyödä riskillä rajaan ja jos me saamme läpilyönnin aikaiseksi niin kenttä rullaa

mielestäni ei ole itsekästä kantaa huolta siitä että oman maan puolustamisen kannalta tärkeiden kohteiden ympäristö pysyy myös tulevaisuudessa suomalaisten omistuksessa ja kontrollissa

kysyn ympäristövaliokunnan puheenjohtaja liisa oli puhetta edusta kuin edustaja korhoselta voisitteko te määritellä mitä te tarkoitatte sillä sanalla mikä on paikallinen asukas

vielä painotan poliisin esitutkinnan merkitystä poliisi syyttäjäorganisaatio ja tuomioistuimet että ei kävisi niin että meillä on muutamien vuosien jono tässä talousrikostutkinnassa

on kuitenkin muistettava se että kaikki kiinteistökaupat eivät ole tarkoitushakuisia

ministeri vapaavuori totesi puheessaan

keskustelu keskustelu päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan on takaisin

tämä on käsittämätön yhtälö joka ei ainakaan heti minulle avaudu

tuossa todettiin että energian tuonti on yksi merkittävä syy kauppataseen alijäämään

metsäteollisuus puolustelee lakiesitystä sillä että teollisuuden puuntarve ei täyty jos kuiduksi sopivaa puuta poltetaan

vielä puutun ministeri vapaavuoren puheeseen kun totesitte että hitaasta ja pahasti takkuilevasta luvituksesta johtuu että turvetuotantoa ei saada riittävästi

arvoisa rouva puhemies

olemme puolustamassa lapsia ja nuoria heitä jotka eivät välttämättä vielä itse kykene oikeuksiaan ajamaan eivätkä voi puolustautua vanhemman ja vahvemman uhkaa vastaan

useissa puheenvuoroissa on viitattu tähän turvetuotantoon joten kysynkin nyt teiltä ministeri vapaavuori mitä te aiotte tehdä että turvetuotantoluvitus ei takkuile ja että se saadaan nopeammin ja joustavammin toimimaan

olen saanut kymmeniä soittoja ja sähköpostiviestejä joissa on vaadittu eduskuntaa koventamaan nuoriin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin ja ylipäätään seksuaalirikoksiin syyllistyneiden tuomioita

vaikka me laskisimme optioon tämän äänekosken ja savon tehtaiden toteutuminen vielä jää ylimääräistä puuta

viestin tuojat eivät ole välttämättä ymmärtäneet että tuomioita ei jaella eduskunnassa vaan tuomioistuimissa

eduskunta antaa tuomioistuimelle ainoastaan työvälineet ja rangaistusasteikon rangaistuksen mittaamista varten

tässä metsäteollisuuden laskentamallissa näyttää olleen mukana yksin metsäteollisuus sillä kaikki muut metsäalan toimijat kertovat että suomessa puuta riittää teollisuudelle ja energiakäyttöön

joku professori voi kirjoituspöytänsä takana pohtia yleisen oikeustajun määritelmää ja sitä kuinka se ylipäätään määritellään

energiatuotannossa toimivat pienet yhden ja kahden miehen yhtiöt käyttävät kalustoa jolla ei kyetä mittaamaan ja luetteloimaan automaattisesti koneen käsittelemää puumäärää

minun mielestäni ja minun oikeustajuni mukaan yleinen oikeustaju on sitä että kansalaiset sankoin joukoin esittävät mielipiteensä jostain asiasta

näin ollen pienet toimijat joutuvat käsin ja manuaalisesti luetteloimaan mistä mikin puukuorma on korjattu ja millainen tuki sille mahdollisesti maksetaan

vallan kolmijako opin mukaan lakeja laativan kansanedustajan ei ole soveliasta ottaa kantaa jonkun yksittäisen teon rangaistukseen

mikäli markkinoilta suljetaan pois pienet yritykset jäävät energiamarkkinat muutaman suuren yhtiön haltuun ja tämä ei ainakaan minun mielestäni ole omiaan lisäämään toiminnan läpinäkyvyyttä ja kilpailua

kun kansalaisten mielipide on rangaistusten koventamisen kannalla on eduskunnalla mahdollisuus muuttaa lakia ja nostaa rangaistusmaksimia niin että teosta ei enää voida tuomita ehdollista vankeusrangaistusta

kun markkinoilta poistuu toimijoita jää energiapuuta hyödyntämättä ja vaje korvataan tuontienergialla joka tällä hetkellä useimmiten on sitä paljon puhuttua ja parjattua kivihiiltä

hallitus puhuu kyllä kotimaisen energian ja työllisyyden puolesta mutta toimet näyttävät olevan sellaisia jotka johtavat päinvastaiseen lopputulokseen

tällaisesta teosta on langetettava sellainen rangaistus jolla on yleisestävyyden lisäksi myös erityisestävyyttä

arvoisa rouva puhemies

lisämääräraha on erittäin tärkeä sillä sen avulla kyetään hoitamaan edes välttävässä ajassa maahantulijoiden tarkastukset ja selvitykset

on muistettava että samaan aikaan poliisin on huolehdittava normaaliin tapaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta ja jo tapahtuneiden rikosten esitutkinnasta

edellisen hallituksen jäljiltä poliisin resurssit olivat jo pahasti alimitoitetut joten lisäresursointi on suorastaan välttämätöntä

kunnioitettu rouva puhemies

hallitus lupaili nopeutta ja ketteryyttä päätöksiin ja lisämäärärahan nostaminen näin nopeasti lisäbudjettiin osoittaa sen että nykyinen hallitus kykenee reagoimaan ja vastaamaan haasteisiin nopeasti ja haluaa säilyttää yhteiskunnassamme yllä hyvän järjestyksen ja turvallisuuden tason

ja kun maaseudulle rakennetaan vielä perinteisesti pitkästä tavarasta rakennuksia niin tuntuu täysin käsittämättömältä että nyt nämä sahauspalveluiden tuottajat joutuvat kouluttautumaan ja koska se kouluttautuminen saattaa maksaa useamman tuhannen euroa niin nämä siirretään tämän sahaustuotteen hintaan ja välilliset kustannukset sitten siirtyvät edelleen tälle rakentajalle

halu

h h

arvoisa herra puhemies

lakiesityksen tarkoituksena on parantaa rakennusten käyttöturvallisuutta

tavoitteena on että tarkastuksissa havaitaan mahdolliset rakenteelliset viat joiden takia rakennus voi sortua ja aiheuttaa vaaraa rakennuksessa sillä hetkellä sisällä oleville henkilöille

tämän takia minä ymmärrän valvonnan kohdistamisen sellaisiin rakennuksiin joissa tyypillisesti oleskelee suuria määriä ihmisiä

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

kiitoksia

lähtökohta on se että todistajan on voitava kaikissa olosuhteissa vapaasti kertoa kaiken asiasta tietämänsä ilman että hän joutuu varomaan sanojaan taikka jopa muuttamaan kertomustaan uhkailun taikka painostuksen alla

täällä on käytetty värikästä kieltä ja mielenkiintoisia puheenvuoroja

todistajaa pyritään suojelemaan monilla tavoilla

on lähestymiskieltoa turvakieltoa henkilötunnuksen muuttamista ja niin edelleen

kuitenkaan yksikään näistä kielloista ei käytännössä estä uhkaajaa mikäli tämä päättää toteuttaa uhkauksensa ja esimerkiksi käyttää fyysistä väkivaltaa taikka pahimmassa tapauksessa jopa päättää surmata todistajan

kun lindtman totesi tuossa että edellisellä hallituskaudella harmaa talous rehotti käytti mennyttä aikamuotoa niin valitettavasti joudun toteamaan että se rehottaa kyllä edelleen

ainoa keino tällaisessa konkreettisessa ja vakavassa uhassa on asettaa todistajalle poliisivartio

arvoisa herra puhemies

lähetekeskustelussa oleva lakiesitys on hyvä ja kannatettava

uskon että lain merkitys korostuu tulevaisuudessa kun joudutaan ratkomaan perinteisten rikosten ohella myös eriasteisia terrorismiin liittyviä rikoksia

se tarkoittaa sitä että tuolla harvemmin asutuilla alueilla sitten poliisipalvelua valitettavasti joudutaan odottamaan entistä pitempään

kyllä tämän veron maksumiehiksi joutuu jokainen joka hakee kaupasta elintarvikkeita tai muita tuotteita

menen sitten kohtaan puolustusministeriö yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen jossa todetaan että poliisin ja puolustusvoimien välinen yhteistoimintasopimus allekirjoitettiin

pahin mikä minun mielestäni tästä voi vielä seurata on se että tämä aiheuttaa hyvin epätasaväkisen kilpailun kun me tiedämme että tuolta venäjän puolelta tulee kuljetusyrittäjiä tänne suomeen he tankkaavat ajoneuvonsa rajan toisella puolella jossa polttoaine on lähes puolet halvempaa kuin meillä täällä suomen puolella ja nämä kuorma autot tulevat tänne suomen puolelle ajavat täällä jonkun tehtävän ja sen jälkeen ryhtyvät ajelemaan täällä ja siirtämään tavaroita elikkä toimivat suomalaisten kuljetusyrittäjien markkinoilla ja näin ollen syövät suomalaisten kuljetusyrittäjien leipää

näin on varmasti tehty mutta pelkään että tämä jää pelkäksi paperitiikeriksi sillä esimerkiksi varuskuntauudistuksen tiimoilta kauhavan lentosotakoulu pohjanmaalla lakkautetaan

se antaa turvaa ja virka apua kolmelle poliisilaitokselle ja kun lentosotakoulu kauhavalta lopettaa toimintansa niin kolme poliisilaitosta jää virka apua vaille

arvoisa herra puhemies

ministeri haavisto puhui viisaita sanoja todetessaan että kun auttaa toista niin aina voi valmistautua siihen että ei tiedä koska me itse kukin olemme avun tarpeessa

vielä arvoisa puhemies lopuksi kun edustaja mäkelä peräänkuulutti vaihtoehtoja että oppositio esittää vain kritiikkiä mutta ei koskaan rakentavia vaihtoehtoja niin minä totean tässä että meillä perussuomalaisilla on vaihtoehto nimenomaan tämän puolustusvoimien ja poliisin tekemän yhteistyön lisäämiseksi että jos kauhavan lentosotakoulu säilytetään kauhavalla niin yhteistoiminta poliisin ja puolustusvoimien kohdalla jatkuu saumattomasti

arvoisa herra puhemies

edustaja mustajärvi toi esille erinomaisen ajatuksen että kun ampuma ase ja muitakin lakeja valmistellaan niin olisi syytä kyllä kuunnella asiantuntijoita ja näinhän se on

kun suomi nostaa omaa polttoaineverotustaan niin rajan takana ei tehdä vastaavalla tavalla elikkä tämä kilpailu aina vaan eriarvoistaa suomalaisia kuljetusyrittäjiä

lakialoitteensa perusteluissa heikkilä tuo selkeästi esille omaishoidon merkityksen yhteiskunnallemme

juttu jatkuu

tämän fosforimäärän keräämiseksi määrättiin oikein asetuksella että sivukylien talojen ja mummonmökkien pihaan oli kaivettava ja asennettava erilliset puhdistamot taikka muu suljettu talousvesien keruujärjestelmä